maidontuotannon osalta komissaari fischer boel perusti korkean tason maitoryhmän ja siinä alkuperäisessä agendassa kirjattiin muun muassa muutamiksi tämmöisiksi välineiksi markkinamekanismien pohtimista eun ulkopuolisien mallien etsimistä laadun terveyden ynnä muiden seikkojen esiin nostamista

tietysti seuraavan hallituksen tehtävänä on sitten aikanansa tuolla brysselissä neuvotella tämän lain jatkomahdollisuuksista

budjettiesityksessä otettiin se jo esille ja kannattavuudella on selkeä vaikutus kilpailukykyyn ja sitä kautta koko elinkeinon jatkumiseen

tullaanko tässäkin asiassa antamaan periksi

kaikista suurin puute tässä liittyy tulonmuodostukseen eli maatilojen liitännäistoiminta ja metsätulo jää nyt sitten elinkelpoisuuslaskelman ulkopuolelle

tänään valtiovarainministeri urpilainen totesi puheenvuorossaan että kriisin ratkaisemiseksi ja talouden palauttamiseksi kasvu uralle on tehtävä kaikki

millaisia odotuksia teillä ja kenties muilla neuvoston jäsenillä on nyt sitten tämän korkean tason ryhmän työn tuloksiin ja mikä on aikataulu näiden osalta

aikaisemmat tukitoimenpiteet ovat kohdistuneet pieniin maihin mutta nyt ollaan ottamassa uutta suuntaa ja ollaan tukemassa suuria jäsenmaita

kansalliset tuet on hyväksytettävä eriksensä euroopan unionissa ja tietysti hyväksynnällä omassa hallituksessa ja eduskunnassa on keskeinen vaikutus siihen miten me sitten onnistumme näiden tukiratkaisujen kanssa

oppositiopuolueiden varjobudjettien esittely antaa meille mahdollisuuden paneutua hallituksen budjettiesitykseen edelliskerran jälkeen jo toistamiseen

tässä yhteydessä pitää lausua parhaat kiitokset maa ja metsätalousministerille ja ministeriölle siitä että heillä on tahtoa hoitaa sekä euroopan unionin suuntaan asioita että myöskin kansalliset asiat

hallituksen budjettiesityksessä esitetään veronkevennyksiä mutta käytännössä tulee käymään niin että nämä kevennykset siirtyvät kuntien maksettaviksi

arvoisa puhemies

meillä kotieläinrakennukset joudutaan rakentamaan jo ilmastollisista olosuhteista johtuen paremmin kuin ihmisten asuinrakennuksen

monissa yhteyksissä on mainittu että näitä tukitoimia on perusteltu erityisesti siksi että kyetään hallitsemaan markkinoita

valtiovarainministeriön budjettitiedotteessa budjettineuvos alanen totesi että hallituksen budjettilin jausten perusteella kunnat joutuvat ottamaan lisää velkaa ja kunnat joutuvat kiristämään omaa tuloverotustaan

mutta meidän hallituksella on jo tähän vastaus valmiina ja se löytyy valtioneuvoston tiedonannosta eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä

arvoisa puhemies

siellä todetaan suoraan että vahva ja itsenäinen kunta kykenee hallitsemaan markkinoita

nyt olemme suurten muutosten edessä euroopan unionin tukipolitiikassa

hallituksen budjettiesitys kiristää polttonesteiden verotusta ja se on erittäin haitallista maaseudun ihmisille ihmisille joille ajoneuvo on välttämätön koska julkista liikennettä ei ole

nykyinen hallitus tulee antamaan helmikuussa vastaukset näihin komission tekemiin ehdotuksiin ja tällä salilla ja seuraavalla hallituksella on sitten hyvin tärkeä rooli kun lopulliset väännöt tehdään unionin tukipolitiikasta ja niistä ratkaisuista mitkä meidän maatalouspolitiikkaamme liittyvät sen jälkeen

arvoisa herra puhemies

suomen keskusta on esittänyt oman vaihtoehtobudjettinsa ja tässä puheenvuorossani otan esille sieltä muutamia yksityiskohtia

mutta kuten täällä on jo keskustelussa tullut esille puolustusministeriö on suurten haasteiden edessä kustannuskehityksen materiaalin vanhenemisen ja asevelvollisten ikäluokkien pienentymisen johdosta

meillä varsinaisia jäseniä ei siellä toimielimessä ole ja olen vakuuttunut siitä että kaikkien niiden maiden edustajat joilla varsinaisia jäseniä on tulevat istumaan aktiivisesti valiokunnan kokouksissa joten meidän varajäsenemmekään ei pääse siellä tekemään muutosesityksiä niihin asioihin mitkä eteen tulevat

mielenkiintoista onkin nähdä miten sitten lopullisessa budjettiäänestyksessä tämän lehtien arvonlisäverokäsittelyn johdosta tulee käymään koska esimerkiksi sivistysvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen edustaja vahasalo totesi ilkka ja pohjalainen sanomalehtien haastattelussa että tätä lehtien arvonlisäveron korotusta ei tulisi toteuttaa

siksi on hyvin tärkeää ja merkityksellistä se että eduskunta hallitus ja maa ja metsätalousministeri tekevät kaikkensa ja vaikuttavat parhaansa mukaan suomen tavoitteiden eteen näissä varsinaisissa neuvotteluissa ja pääpaino tulee tietysti parlamenttivaikuttamisen lisäksi suorittaa sekä komission että neuvoston suuntaan

turkistarhaus on yksi elinkeino joka liittyy maa ja metsätaloussektorin budjettiosuuteen

keskustan vaihtoehtobudjetti tarjoaisi myös sen mahdollisuuden että suomi velkaantuisi aikaisempaa vähempi eli se olisi selkeä huomio tulevia sukupolvia ajatellen

keskustan vaihtoehtobudjetti esittää että omaishoidon tuki annettaisiin verovapaaksi tueksi ja se edesauttaisi kyllä monia ihmisiä jaksamaan niissä vaativissa tehtävissä paremmin ja pidempään

on syytä huomioida se että turkistarhaus on laillinen elinkeino ja sitä ovat sekä turkistarhaajat että myöskin poliittinen päätöksentekojärjestelmä vieneet eteenpäin ja kehittäneet

ellei turkiksia tuotettaisi suomessa ne tulisivat olennaisesti epäinhimillisemmistä olosuhteista muualta päin maailmaa jossa eläinsuojelullisia näkökantoja ei otettaisi lainkaan huomioon

ellei heidän arvokasta työpanostaan meillä yhteiskunnassa olisi olisivat kunnat ja valtio käytännössä tosi suuren haasteen edessä

suomen yrittäjät on todennut hallituksen budjettiesityksestä että sieltä ei pahemmin kehuttavaa löydy ja mielestäni olisi ollut parempi jos heidän kommenttejaan olisi kuunneltu koska he elävät siinä arjessa

sillä olisi edistävää ja kehittävää vaikutusta moniin moniin koteihin ja pienyritystoimintoihin kirvesmiehille sähkömiehille putkimiehille ja niin edelleen

kansalliset tuet ovat leikkautumassa ja näillä leikkauksilla tullaan käytännössä vaarantamaan ne luu ja seuraavan ohjelmakauden eun seuraavan ohjelmakauden neuvotteluja

sitten toinen kysymys maatalouden osalta on se että maatalouden energiaveron palautus olisi ollut maata loudelle tärkeä ja se olisi ollut niin sanottu maatalouden tuporatkaisu

valtiontalouden kehyskeskustelusta on tänään tullut hyvin selväksi se että talous ja työllisyystavoitteet ovat heikentyneet ja hallitus on tosiasiallisesti joutunut luopumaan ohjelmassa keskeisistä talous ja työllisyyspoliittisista tavoitteistaan

olemme täällä tänään keskustelleet hyvin laajasti näistä haja asustusalueiden jätevesikysymyksistä ja tähän ed

kalliksen ensimmäisenä allekirjoittamaan välikysymykseen liittyen

meidän osaltamme työllisyys suomessa on heikentynyt ja kuluvan vuoden osalta esimerkiksi konkurssien lisääntyvä määrä on hyvä osoitus siitä että yrityksillä menee huonosti

tukku ja vähittäiskauppa majoitus ja ravitsemuskauppa ovat niitä sektoreita joissa on eniten yrityksiä lopettanut toimintansa ja tämä on mielestäni osoitus siitä että näiden palvelujen käyttöä ovat kansalaiset vähentäneet joko heidän oman henkilökohtaisen taloutensa heikentymisen johdosta tai sitten niin että he ovat ryhtyneet säästämään tämän yleisen lamatilanteen johdosta

arvoisa herra puhemies

tämä keskustelu välikysymyksestä eli aiheesta tasa arvoisen koulutukseen tulevaisuus on tärkeä

tätä ministeri kiurukin omassa vastauspuheenvuorossaan nosti esille

asetuksen tavoitteet olivat varsin haastavat ja niin kuin olemme tänään useissa puheenvuoroissa kuulleet nämä tavoitteet eivät ole kovinkaan hyvin toteutuneet

sinänsä pankkien korot ovat alhaisella tasolla joka antaisi mahdollisuuden siihen että investointeja tapahtuisi mutta valitettavasti tilanne on nyt huono

sinänsä on hirmu tarpeellisia ja hienoja tavoitteita mitä täällä on näitten haja asutusalueitten jätevesien laatuun asetettu mutta samassa yhteydessä täytyy todeta että ne keinot mitä sitten on tarjolla ovat olleet varsin testaamattomia

täällä talossakin käsitelty basel iii on ollut yksi sellainen ohjelma jonka vaikutuksesta pankit on velvoitettu taseita parantamaan

mutta huolestuttavaa on se että pankeissa on listattu myös toimialoja joiden rahoitusta on joko kiristetty tai se on lopetettu kokonaan ja yksi niistä on rakennussektori

useissa puheenvuoroissa on viitattu muun muassa tekniikan maailman tai rakennusmaailman tekemiin testituloksiin näistä eri järjestelmistä ja niiden järjestelmien tulokset ovat olleet varsin heikkoja

kun tämä tieto kiiri kuntiin ja kuntayhtymiin niin voi todeta että nyt kunnissa kuntayhtymissä ja muissa koulutuksenjärjestäjäorganisaatioissa on todella suuri epävarmuuden aika

täällä tänään edustaja eero reijonen esitti mallin rakennustoiminnan elvyttämiseen ja se toisi hyödyn niin työllisyyden kuin rakennusteollisuudenkin kautta ja tätä kautta myöskin täällä monissa puheenvuoroissa peräänkuulutettu homerakennusten korjaus voitaisiin toteuttaa ja elvyttää

hyvää tänään tässä keskustelussa on ollut se ympäristöministerin antama lupaus siitä että kolmen sakokaivon jälkeinen maaimeytys tai soraimeytys riittäisi täyttämään nämä asetuksessa määrätyt vaateet sekä fosforin että typen päästöjen osalta

yhteistyökumppaneiden ja ratkaisujen tarve sen löytämiseksi että olisi säilyvien koulutusjärjestäjien joukossa on tällä hetkellä kova

pääministeri omassa puheenvuorossaan totesi että tarvitaan yritysrahoitusta mutta valitettavasti pankkien tarjoamana se on tällä hetkellä aika huonossa tilanteessa

jotkut arviot lähtevät siitä että noin yksi kolmasosa nykyisistä organisaatioista tulee poistumaan järjestäjäverkosta

toivottavaa on että kunnissa nyt sitten jatkossa tullaan menettelemään näin ja ottamaan tämä keskeisimmäksi keinoksi täyttää nämä asetuksen ehdot

maatalouden rahoitusta ollaan ajamassa alas makeran pääomittamisen lopettamisen johdosta ja se on suuri isku kotimaiselle työllisyydelle koska maatalouden investoinnit ovat rakennusteollisuuden investointeja ja kone ja laiteinvestointeja jotka tuovat työtä sitten sen sektorin teollisuudelle

tätä kuntayhtymien ja koulutuksen järjestäjien työtä helpottaisi olennaisesti se mikäli heillä olisivat tiedossa ne kriteerit minkä mukaan näitä arvioita tullaan tekemään

kun lauri tarasti nyt sitten teki työryhmänsä kanssa työtä tämän ympäristönsuojelulain muutoksen pohjaksi siellä tuli ihan hyviä asioita

ministeri kiuru totesi puheenvuorossaan että säästöihin on jo jouduttu siksi että kuntatehtävien vähentäminen on tarpeellista

arvoisa herra puhemies

tämä metsäkeskuksesta annettu laki on tietysti lainsäädäntöä jota nyt tehdään sen johdosta että valtionhallinnon puolella toteutetaan säästöjä ja nyt sitten yksikkökoko näitten metsäkeskusten osalta kasvaa

tiemäärärahat koskettavat erityisesti perustieverkostoa ja valtiovarainvaliokunta omassa lausunnossaan toteaa rehellisesti sen että rahoitus sillä sektorilla on niukka

perusteisiin liittyen voi sitten saada vapautusta vielä viiden vuoden pätkissä jatkossakin

tärkeää kuitenkin jatkossa on se että nämä palvelut turvataan vähintäänkin entisessä laajuudessaan ja mielestäni siihen sopii erityisen hyvin mittariksi se kuinka meidän metsävaroja hyödynnetään

hallituspuolueiden edustajat ovat täällä tänään puhuneet kauniisti opetuksen kehittämisestä mutta käytännössä nämä asiat menevät nyt päinvastoin

esimerkiksi tämä toisen asteen koulutuspaikkojen leikkaus joka on nyt leikkaamassa monin paikoin todella suurilla prosenteilla näitä aloituspaikkoja on suuri vaara tämän yhteiskuntatakuun toteutumiselle

ministeri kiuru on maakuntakierroksilla todennut useaan otteeseen ja antanut ohjeeksi että älkää lopettako pieniä lukioita

se mikä kansalaisia tietysti hämäännyttää ja on häirinnyt tässä jätevesikeskustelussa on se että suomenlahteen jonka suojelusta pitkälti täälläkin tämän asian yhteydessä on puhuttu on kuitenkin laitettu miljoonia kuutioita jätevettä puhdistamattomana eivätkä varmaan itämeren ja suomenlahden tilaa ole parantaneet nekään toimenpiteet kun mustaa lunta keväisin on kipattu tuolta hernesaaresta mereen

otso metsäpalvelut on tietyllä tavalla kilpaileva yksikkö sitten jatkossa metsänhoitoyhdistyksille ja niiden toiminnan osalta on sitten äärimmäisen tärkeää että nämä palvelut ovat metsänomistajien tiedossa

päivä helmikuuta sttlle että koulutusleikkaukset ovat kohtuuttomia opetustoimen valtionosuusindeksiin ja yksikköhintaan tehdyt säästöt ovat täysin kohtuuttomia

arvoisa herra puhemies

tämä tiedonantokeskustelu on nyt kolmas suuri keskustelu kunta asioista kaksi välikysymystä ja nyt sitten tämä mutta kunta asioita toki on käsitelty myöskin budjetin yhteydessä ja usein myös kyselytunnilla

kunnalliset palvelut vaarantuvat kuntien valtionosuuden leikkauksen kautta ja kela korvauksilla lääke ja matkakorvauksilla tulee olemaan suuri vaikutus vanhusten ja sairaiden elämään joten täällä kun sdpn edustajat totesivat että kansalaisten perusturvaan ei ole puututtu niin se ei pidä paikkaansa

tässä yhteydessä on syytä käydä keskustelua myös opetuksen kehittämisestä ja siihen olisi myöskin oltava jatkossa voimavaroja

ja nyt viime päivinä sitten yhtenä asiakokonaisuutena ovat olleet nämä risteilijät ja muut laivat jotka ovat tyhjänneet jätevesisäiliöitään tuonne itämeren pohjaan

nyt kun näitä alueyksiköitä järjestellään uudelleen niiden osalta on lisäksi kiinnitettävä huomiota siihen etteivät etäisyydet niin palveluntarjoajan elikkä metsäkeskuksen puolelta kuin myöskään sitten palvelujen käyttäjien puolelta mene niin pitkiksi että se vaikuttaisi sitten näiden palvelujen käyttöön

kun näistä asioista puhutaan samanaikaisesti haja asutusalueitten jätevesikysymysten kanssa niin on aivan selvää että kansalaisilta ei tällaisiin kysymyksiin aina ymmärrystä löydy

toki hallitusohjelma antaa tälle keskustelulle hyvän pohjan kun hallitusohjelmassa vain lakonisesti todetaan että hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne

arvoisa puhemies

näillä kommenteilla uskon niin että tämä sali tulee ristiriitaisista puheenvuoroista riippumatta antamaan hallitukselle luottamuslauseen perjantaina pidettävässä äänestyksessä mutta toivottavasti ympäristöministeriössä ja hallituksessa otetaan sitten onkeen myöskin niitä kriittisiä kommentteja mitä tämän asian osalta on esitetty

tällä hetkellä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa suurin osa koulutusohjelmista on kolmivuotisia ja tämä keskustan esittämä malli siitä että opetus jaettaisiin niin että olisi kaksi vuotta opetusta ja sen päälle yksi vuosi työssäoppimista olisi oiva tapa kasvattaa osaavia työntekijöitä ja myöskin erityisesti niin että nämä nuoret kypsyisivät työntekoon eivätkä tottuisi kolme neljä tuntia päivässä tehtäviin työjaksoihin mihin he tällä hetkellä siellä opetuksen puolella tottuvat

ministerin perustaman työryhmän pohjana on ollut kuntakartta joka on pitkälti ohjannut tätä tähän mennessä käytyä kuntakeskustelua

kunnat esittivät vaihtoehtoisia selvitysalueita ja osa kunnista oli sitä mieltä ettei selvitysten tule heitä koskea

nämä kuntien kannanotot aiheuttivat eri puolilla suomea myöskin erimielisyyttä ja erityisesti sellaisilla alueilla missä keskuskunta otti ja ilmoitti että he haluavat ja kannattavat liitoksia näiden ja näiden kuntien kanssa ja sitten taas nämä liitosten kohteina olevat kunnat olivat eri mieltä eivätkä halunneet liitosta

säästöjä aikaansaataisiin sillä että kolmivuotisista koulutusohjelmista luovuttaisiin siirryttäisiin pääsääntöisesti kaksivuotisiiin koulutusohjelmiin ja sitten vuosi vielä olisi työssäoppimista

nyt tämä kuntajako tai selvitysaluekartta ei ole enää valmistelun pohjana nyt on edessä uusi vaihe

sitä valmistellut työryhmä esitti että siirrytään niin sanottuun kaksinapaiseen malliin jossa on erityisvastuualueet ja sitten toisena vaihtoehtona sote alueet tai sitten vahvat peruskunnat jotka järjestävät osan erikoissairaanhoidosta sitten perusterveydenhuollon lisäksi

tämä työryhmän esitys tässä vaiheessa jää varsin paljon kysymyksiä sisältäväksi sen johdosta että me emme tiedä ensinnäkään sitä mikä on sen vahvan peruskunnan malli joka kykenee järjestämään myöskin nämä erikoissairaanhoidon palvelut ainakin osittain

onko niin että niitä kuntia ja kaupunkeja ovat vain sellaiset paikkakunnat joilla tällä hetkellä sijaitsee keskussairaala elikkä sairaanhoitopiirin pääyksikkö

valtiovarainministeri urpilainen ei uutisten mukaan löytänyt mitään oivalluksia oppositiopuolueiden tämänpäiväisistä budjettiesityksistä ja kasvuun tähtäävistä rakenneuudistuksista

toinen elikkä sote aluemalli on yhteistyömalli joka tulisi niin ikään olemaan keskussairaalavetoinen

tämän osalta jää suureksi kysymykseksi se mikä tulee olemaan sitten terveyskeskusten rooli näiden palvelujen järjestämisessä

uutisarvoa ehkä olisi ollut enempi jos hän olisi nostanut esiin niitä monia hyviä asioita mitä täällä on tänään esitelty

itse en usko siihen että sote aluemallissa kyettäisiin siihen että erikoislääkäripalveluja muutamia yksityiskohtia lukuun ottamatta voitaisiin siirtää sitten näiden terveyskeskusten toteutettavaksi

sen lisäksi hallituksen ajama suurin rakenneuudistus kuntarakenneuudistus on pyörimässä paikoillaan ja siihen liittyvä sote uudistus on viime päivien mukaan hyvin suuressa vastatuulessa

valtionosuusuudistus sekä kuntalain kokonaisuudistus nämä ovat kaikki tärkeitä asioita jotka liittyvät myöskin tämän rakennekysymyksen kanssa samaan kokonaisuuteen

toivottavaa on että nämä kaikki ratkaistaisiin yhtenä kokonaisuutena niin että näiden osalta ei jäisi sitten paljon paikattavaa tulevassa lainsäädännössä

keskusta on esitellyt täällä tänään koko joukon erilaisia kasvuun tähtääviä rakenneuudistuksia joista yksi tärkeimmistä on valtion infra osakeyhtiön perustaminen

arvoisa puhemies

se olisi osakeyhtiö jota käytettäisiin rahoittamaan kasvuhakuisia yrityksiä koska me tiedämme jo tällä hetkellä sen että pankkirahoitus on kiristynyt monilta osin ja kun pankkirahoitus ja kasvaneet marginaalit ja kasvavat vakuusvaatimukset ovat lisääntyneet niin yritykset ovat olleet valmiita jopa siirtämään sitten tarpeellisia investointeja

itse olen sitä mieltä että tässä yhteydessä on syytä huomioida myös se että tähänkin mennessä on ollut kriisikuntia ja ne ovat valtaosin kyenneet ratkomaan ne ongelmat jo itse

arvoisa herra puhemies

tässä yhteydessä täytyy antaa mahdollisuus myöskin kriisikunnille katsoa itse niitä ratkaisumalleja ennen kuin näitä pakkotoimenpiteitä tullaan käyttämään

tämän tietovuodon siivittämänä me pääsemme keskustelemaan jo ennen hallituksen budjettiriihtä kavalista aikeistanne heikentää lapsiperheiden asemaa

yhtenä tekijänä tietysti on pankkivero joka on edellyttänyt sitten pankkien pankkien ja pankkien vakavaraisuusvaateiden kasvaminen on toinen syy joka on sitten nostanut näitä pankkien kustannuksia

samanaikaisesti valtionosuudet lisääntyivät ja valtionosuuksiin tehtiin niin nelivuotiskorotuksia kuin täysimääräisiä indeksitarkistuksia ja myöskin sitten verovähennysperusteiden aiheuttamat menetykset korvattiin täysin

jos määräajan lyhennys tapahtuu suoraan kehysriihessä tai peruspalveluministerin kertoman selvitystyön jälkeen se tulee olemaan täysin hallituspuolueiden ideologinen valinta

meillä on koko joukko hyviä vientiyrityksiä

esimerkiksi uusiutuva energia bioenergia ja ympäristöteknologia ovat semmoisia toimialoja joilla olisi hyviä kasvun mahdollisuuksia mutta ne kasvumahdollisuudet edellyttävät sitä että meillä olisi rahoitusmahdollisuudet ja tämä valtion infra osakeyhtiö palvelisi tässä tarkoituksessa todella hyvin

perusteena lyhennykselle on esitetty että muutos säästäisi valtion rahoja ja patistaisi naiset nopeammin töihin tienaamaan veroeuroja

hallitus on jo aikaisemmin linjannut yhteisöverouudistuksen joka perustuu tulevienkin vuosien osalta pitkälti toiveiden varaan

kun lapset ovat kotihoidossa on korvatulehdusten ja muiden kausisairauksien määrä vähäinen lähestulkoon olematon

keskustan vaihtoehdoista näihin verouudistuksiin joita täällä on tänään monissa puheenvuoroissa esitelty kiinnitän nyt huomiota muutamiin

vaikka päiväkodit ovat hienoja ja mukavia paikkoja ja siellä sosiaaliset taidot kehittyvät niin useimmiten on niin että lapset sairastavat paljon useammin

se olisi kädenojennus niille sen sijaan kun hallitus yhteisöverouudistuksensa osoitti nimenomaan suurille yrityksille

tämä kustannus jää aina työnantajan maksettavaksi eli vaikka veroeuroja kertyy valtion ja kunnan kassaan niin työpanos jää saavuttamatta työnantajalle

tuotannollisten investointien vapaa poisto oikeus olisi yksi hyvä keino lisätä investointeja ja vauhdittaa myöskin osaltaan kasvua

hallitukselta on jäänyt huomiotta se tosiasia että kotihoidon tuella oleva vanhempi vapauttaa työpaikkansa sijaisen käyttöön